arvoisa puhemies

lisäsatsaus perusväylänpitoon onkin tästä syystä erittäin tärkeätä juuri nyt

on positiivista että hallitus on valmis panostamaan uusiutuviin energialähteisiin nyt kun suomen tavoitteena lopulta on hiilineutraali sekä energiavaroiltaan mahdollisimman omavarainen maa

liikenneverkkojemme laajuus ja sääolosuhteet huomioon ottaen on taloudellisesti järkevää pitää huolta jo olemassa olevasta tiestöstä ja kohdistaa rahoitus sinne missä sen vaikuttavuus on suurin

kun eduskunta koko tämän syksyn on käsitellyt tulevan vuoden talousarviota on nyt erittäin huomattavaa että eduskunnan rooli valtion taloudenpidossa on suorastaan varsin mitätön

huomionarvoista on että strategiassa mainitaan metsähakkeen käytön reipas lisääminen kustannustehokkaana energiamuotona kun suunnitelmissa on syrjäyttää kivihiilen käyttö voimalaitoksissa

arvoisa herra puhemies

täällä käytiin tänään tästä jätevesiasetuksesta lähes kahden tunnin debatti ja niin tuon debatin aikana kuin myös ministeri lehtomäen vastauksesta saattoi tehdä vain yhden johtopäätöksen

vain harvoja puheenvuoroja lukuun ottamatta täälläkin vallitsee lähes täydellinen asiantuntemattomuus samalla tavalla kuin tämän puheena olevan jätevesiasetuksen valmistelussa ovat asiantuntemattomuutta osoittaneet virkamiehet

metsähakkeen käytön lisääminen uusiutuvana energiamuotona on toki äärimmäisen tärkeää mutta se ei kuitenkaan ole ainoa ratkaisu

paradoksaalista tässä koko asiassa on se että useissa haja asutusalueitten kiinteistöissä ei ole mitään ei ole mitään mahdollisuutta päästää jätevesiä mihinkään vesistöihin ei järviin ei mereen koska nykyiset järjestelmät ovat täysin riittävät tai koska jätevesillä olisi liian pitkä teoriassakin aivan liian pitkä matka päästä mihinkään vesistöön

turpeen käyttö on kuluvana talvena viime kesän sateisen sään takia vähentynyt ja tästä on seurannut että tuontienergia pääasiassa kivihiili on korvannut entistä enemmän juuri turpeen voimalaitoksissa

on myös muistettava että kun rahaa on vain vähän jaettavaksi vaikuttavuudeltaan parhaat sekä liikenteen määrän sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta merkittävimmät kohteet tulee valita ensisijaisiksi kohteiksi

yksi esimerkki pienestä mutta liikenneturvallisuutta merkittävästi parantavasta hankkeesta on kyrön keskustan eritasoliittymän rakentaminen

osasyy ongelmiin on kilpailukykymme merkittävä heikentyminen jonka olemme itse aiheuttaneet

tuossa tapauksessa siellä kyrössä tasoristeys on samalla ratapiha alue ja sijaitsee ihan kylän keskustassa

tänään käydyssä keskustelussa ministeri lehtomäen lääke kuin myös monen kansanedustajan oli neuvonnan lisääminen

monessa puheenvuorossa on nostettu esille tämä itellan tilanne ja se että itella tällä hetkellä käytännössä sponsoroi postipalveluja harvaanasutuilla seuduilla

ongelmana turpeen käytön lisäämisessä onkin sen toimintaedellytyksen hankaloittaminen jähmeillä ja pitkittyneillä lupakäytännöillä sekä veronkiristyksillä

monissa puheenvuoroissa on myöskin tuotu esille se että tämän lain voimaantulon jälkeen veronmaksajien pitäisi kustantaa harvaanasutuilla alueilla postipalveluja niin keräilyä kuin jakeluakin

tarvitaan kuitenkin yksittäisten leikkausten sijaan paljon vaikuttavampia toimia

minä kuitenkin sanon että neuvontaa pitäisi lisätä sekä ministeriön virkamiehille että ministerille

peruspilattuja soita on suomessa satojatuhansia hehtaareja eli semmoisia suoalueita jotka on ojitettu ja joista on kuviteltu että ne lähtevät kasvamaan metsää mutta metsää ei ole tullut

olisi hyvä että he laskeutuisivat joskus tuonne arkitodellisuuteen ja kansan pariin ja katsoisivat mitä siellä todella tapahtuu

se on aloitettava lainsäädännön keventämisellä siten että sääntelyä ja kaikenlaista kansalaisten holhoamista ja vahtimista vähennetään nykyisestään reippaasti

suhtaudun kyllä erittäin skeptisesti ensinnäkin siihen että mietinnössä esille nostetut asiat jollain tavalla tulevaisuudessa huomioitaisiin muuten kuin siinä tapauksessa että ne on lakiin kirjoitettu

tässä tilanteessa missä salossa nyt tällä hetkellä ollaan tämä merkittävästi parantaisi alueen elinvoimaisuutta ja olisi elinkeinoelämälle välttämätön hanke

olen itse erittäin luottavainen siihen että kansalaiset kyllä osaavat järjestää asiansa myös itse ihan itse ilman korkeampaa ohjausta

laskelmissa ei otettu tuolloin ollenkaan huomioon nykyisten saostuskaivojärjestelmien vaikutusta eikä luonnossa kasvillisuuden avulla tapahtuvaa ravinteiden sitoutumista ei myöskään liioin huomioitu sitä että monet sanotaan jopa useimmat haja asutusalueilla asuvat ovat päivisin viemäriverkoston piirissä kouluissa tai työpaikoilla

ylenpalttisen holhoamisen sijaan on tehtävä järkeviä kilpailukykyämme ja työpaikkojen syntymistä edistäviä strategisia toimia

sen vuoksi on suuri vaara että tämän postipalvelulain myötä kerta kaikkiaan postipalvelut suomessa erityisesti maaseudulla harvaanasutuilla alueilla heikkenevät nykyisestä hyvinkin dramaattisesti

elinkeinoelämän kannalta on tärkeää pitää huolta erityisesti alemmasta tieverkosta ja myöskin yksityisteiden kunnosta

olen jo aiemmin todennut että pienten yritysten yleissitovista työehtosopimuksista tulisi luopua jolloin työelämässä saataisiin valtavat energiavirrat liikkeelle

en usko todellakaan että veronmaksajilta löytyy myötätuntoa siihen että ruvettaisiin kymmenillä miljoonilla puhumattakaan sadalla miljoonalla eurolla kustantamaan näitten harvaanasuttujen alueitten jakelua ja keräilyä

kuluttajan asema tässä asiassa tässä asetuksen yhteydessä ei ole ollut kadehdittava

kannustavien toimenpiteiden sijaan on nyt tehty liikaa aivan toisensuuntaisia päätöksiä joilla on päinvastoin vahingoitettu omaa kilpailukykyämme

kesällä rakennusmaailman suorittamassa tähän mennessä kattavimmassa vertailussa yhdenkään testissä mukana olleen laitevalmistajan laitteisto ei täyttänyt asetuksen edellyttämiä puhdistusvaatimuksia

vielä lopuksi herra puhemies nyt käsittelyyn tulleen liikennepoliittisen selonteon periaate pitkäjänteisyydestä on liikennepolitiikassa hyvä asia

tänä vuonna esimerkiksi polttoaineverorasitusta on korotettu jälleen sadoilla miljoonilla euroilla

neljä vuotta sitten aloitin tämän vaalikauden ensimmäisen budjettikäsittelyn puheella jossa varoitin julkisen taloutemme olevan kestämättömällä pohjalla

silti on hyvä jättää tulevienkin hallitusten päätettäväksi jotakin silloin toteutettavat liikennehankkeet ovat juuri niitä ja jättää näin myös liikkumavaraa reagoida esimerkiksi tulevien taloustilanteiden vaatimiin muutoksiin

huomautin kuinka tuolloin positiiviset talousnäkymät tulevat muuttumaan ja hallitsemattoman velkaantumisen uhka tulee olemaan todellinen

aluksi haluan kiittää erittäin hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä maatalousjaoston puheenjohtajaa ja koko jaostoa

läänien alasajo aikanaan on malliesimerkki uudistusten epäonnistumisesta

joka kevät kuten me kaikki hyvin tiedämme kylvetään fosforia moneen moneen puutarhaan enemmän kuin tontilla asuvista asukkaista syntyy edes muutaman vuoden aikana yhteensä

viiden läänin malli osoittautui pian väliaikaiseksi ja väliaikaiseksi jäivät te keskukset sillä manner suomi jaettiin tämän lisäksi viiteentoista ely keskukseen ja kuuteen aluehallintovirastoon

olemme talvisaikaan pakotetut käyttämään muita energiamuotoja

hallitus ryhtyikin lukuisiin toimiin talouskehityksen kääntämiseksi ja suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi muun muassa uudistamalla koulutusjärjestelmää

säätövoimana meillä ei ole juuri muita vaihtoehtoja kuin vesivoima mutta sen lisärakentaminen on jo pitkään estetty merkillistä kyllä samojen tahojen toimesta jotka vaativat lisää tuulivoimaa

lisäksi hitaat lupaprosessit ja pitkät käsittelyajat eriarvoistavat kansalaisia eri puolilla maata

meihin kuitenkin samalla tavalla kuin lähes kaikkiin euroopassa iski finanssikriisi joka sekoitti hyvin alkaneen talouden suunnanmuutoksen

lopuksi herra puhemies kehotankin hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin tuulivoiman syöttötariffijärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi siten että veronmaksajille nyt täysin kohtuuttoman kallis tuotantotuki puolitetaan

hallintokuluihin käytetään vuosittain käsittämätön määrä rahaa ja turhaa työpanosta

vaikka hallitukset ovat toinen toisensa perään sitoutuneet byrokratian vähentämiseen ovat hallinnon määrärahat ja tarpeet vaan kaiken aikaa kasvaneet

sen vuoksi aivan lopuksi haluan vielä todeta että tässä asiassa en todellakaan jälkiviisastele

viennin elpymisellä ja samanaikaisilla hallituksen tekemillä elvyttämistoimilla estettiin massamme massatyöttömyys ja talouden pitkäaikainen lamaantuminen mutta niillä oli myös kääntöpuolensa

tukijärjestelmä on ainakin nykyisellään varsin huono

asetuksen aikaansaamat ympäristövaikutukset ovat tutkimatta laitteistojen puhdistustulokset ovat puutteelliset kiinteistönomistajille on aiheutunut suuria kustannuksia kunnille tulee runsaasti lisäkuluja neuvontatyöstä kuluttajansuoja on olematon

se ei kannusta tehokkaaseen viljelyyn eikä varsinkaan maan rakenteen kehittämiseen ja näin viljelyolosuhteitten parantamiseen vaan päinvastoin

herra puhemies

lisäksi on syntynyt myös epäterveitä lieveilmiöitä ja rahastusautomaatteja

sen määrärahoista lähes viidennes katetaan velalla

siis ei mikään puolla sitä että jätevesiasetusta ei voitaisi kumota ja säätää uusi hyvin valmisteltu ympäristönsuojelutavoitteet toteuttava laki

arvoisa herra puhemies

velkaantumiseen kiinnittää mietinnössään huomiota myöskin valtiovarainvaliokunta

puhuttaessa tästä hallituksen esityksestä arvonlisäveron nostamisesta haluan jatkaa sitä keskustelua mitä äsken tuossa debatissa käytiin

valiokunta ottaa aivan oikein kantaa valtionvelan korkomenoihin

tämä on yksinkertaisesti järjetöntä ajan ja rahan haaskaamista sillä asiat ovat ennen kaikkea maalaisjärjellä arvioitavissa ja punnittavissa

julkisen talouden näkymiä varjostaa lisäksi ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu seuraavan kahden vuosikymmenen aikana kun väestön ikääntyminen on suomessa euroopan nopeinta

seuraavalla vuosikymmenellä taas pitkäaikaishoidon menojen kasvun ennakoidaan olevan nopeaa kun suuret ikäluokat saavuttavat vanhuusiän

arvoisa puhemies

vastuullisen taloudenpidon merkitystä ei voi liikaa koskaan korostaa eikä etenkään nyt kun koko euroopan rahoitusmarkkinat ovat maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkijäristysten kourissa

valtiovarainvaliokunnassa olemme halunneet muutenkin puuttua maaseudun elinkeinojen toimintaedellytysten kannalta tärkeiden yksityisteiden rahoitukseen

tänään maanviljelijät ovat eri puolilla suomea omalla tempauksellaan halunneet muistuttaa siitä mitkä tahot oikeastaan ruuan korkean hinnan suomessa aiheuttavat

tätä tukee valtiovarainministeriön viime viikolla julkaistu raportti joka kertoo myös epäilijöille faktana sen mikä meistä monilla on ollut jo aiemmin tiedossa

valitettavasti suuri osa maa ja metsätalouteen eduskunnan tekemistä lisäyksistä ovat samoja joka vuosi toistuvia

julkisen talouden menojen leikkaaminen ja verojen maltillinen korottaminen eivät riitä pysäyttämään maamme nykyistä velkaantumiskierrettä

tänään on uutisoitu miten suomessa ruoka maksaa enemmän kuin missään muualla

lisäksi yksi tärkeistä kohteista mitä eduskunta on vuosi vuodelta aina lisännyt on puuntuotannon kestävyyden turvaaminen

alvn nosto on osa niitä uusia sopeutustoimia joista hallitus on sopinut kevään kehyspäätöksen yhteydessä ja joiden tavoitteena on kääntää valtionvelan ja kokonaistuotannon suhde alenevaan suuntaan

herra puhemies

toivon että tulevilla valtiopäivillä eduskunta voi näyttää kansalle esimerkkiä todellisesta yhteen hiileen puhaltamisesta sillä sitä tarvitaan nyt enemmän kuin vuosikausiin

väestön ikääntyminen ja velkamenojen kasvu johtavat väistämättä yhä pahempaan kestävyysvajeeseen

suomalaisen metsätalouden kamppaillessa kannattavuusvaikeuksien kanssa pitää julkisin varoin osaltaan turvata puun liikkuvuus siten että metsäteollisuudelle säilyisivät toimintaedellytykset suomessa

valtiontalouden vajetta kurottaessa umpeen on yleisen alvn nosto tehokkain veronkiristysmuoto

reilun pelin periaatteista ei tule tinkiä

silti veronkorotusten sijaan paljon järkevämpää olisi leikata paisunutta julkista hallintoa ja yksinkertaistaa holhoavaa lainsäädäntöämme millä tätä julkista hallintoa vain paisutetaan

ensi vuonna on tarkoitus saattaa voimaan uusi laki pienpuun energiatuesta ja muutenkin metsälainsäädäntöä ollaan uudistamassa

omasta mielestäni on erittäin valitettavaa että säästöt nyt kohdistuvat näin rankasti puolustusvoimiin paljon joutavampiakin kohteita kun löytyy